jos kerran esimerkiksi perustuslakivaliokunta kykenee yksimielisesti sanomaan että tämä olisi pitänyt valmistella parlamentaarisin perustein laajalla pohjalla huolellisesti niin normaalisti tässä salissa hallitus olisi ottanut onkeensa ja pistänyt uuden valmistelun liikkeelle

nämä kolme ovat semmoista henkivakuutusta että suomalaiset eivät tänä päivänä edes riittävästi tiedosta minkälaisten resurssien ja voimavarojen kanssa me todella olemme tekemisissä kun me vaan niistä käytännössä yhdessä huolehdimme

kun itse olin perustuslakivaliokunnassa silloin kunnioitettiin valiokunnan kantoja ne olivat tässä salissa sellaista faktaa ettei niitä kyseenalaistettu

me vaan liian harvoin siitä puhumme ja sen takia on hienoa että me olemme tänään käyneet tämän hyvän keskustelun jonka tavoitteena on se että suomalainen maaseutu jatkossakin menestyy koska sieltä tulevat ne elämän kaikkein tärkeimmät tarpeet

olen aika tuohtunut sanon suoraan tästä työstä jota hallitus noudattaa nyt tekemällä asioista fantastisia

kaikki negatiivinen vaietaan mutta kansa ei ole niin tyhmää ja gallupit vähän siitä jo kertovat

arvoisa puhemies

vastaavalla tavalla voidaan luopua myös porotalouden harjoittamisesta

luopumistuki on nimenomaan rakennetukea ja vastaavat tukijärjestelmät kuuluvat myös euroopan unionin yhteisessä maatalouspolitiikassa maatalouden rakennetukijärjestelmiin eli sinänsä se ei ole mikään poikkeuksellinen järjestelmä

tällä rakennetukijärjestelmällä edesautetaan uusien maatalousyrittäjien saamista alalle parannetaan viljelijöitten ikärakennetta sekä edistetään maatalousyritysten elinkelpoisuutta tilakoon kasvun myötä

luopujien ikärajat säilyvät siis voimassa olevan järjestelmän mukaisina tässä uudessakin hallituksen esityksessä

toisaalta yhtä tärkeää on myös se että jos tilalle ei löydy omasta takaa jatkajaa pellot päätyvät lisämaaksi tuotantoaan laajentavalle tilalle

sen toteuttaminen onnistuneesti edellyttää suhteellisen ennakoivaa pitkäjänteistä rakennetukijärjestelmää jossa luopujan ikä on olennainen tekijä

maatalouden rakenteen pysyvä parantaminen saadaan aikaan tehokkaammin omistukseen perustuvissa luovutuksissa

luopumisen yhteydessä pidätettävän maatalousmaan alan lisääminen tukiehtojen tarkistaminen luovutettaessa tila yhä useammalle luovutuksensaajalle samoin kuin eräät helpotukset luovuttaessa porotalouden harjoittamisesta

arvoisa puhemies

minä kunnioitan erilaisia mielipiteitä ja tiedän että on ihmisiä jotka eivät ymmärrä eivätkä hyväksy metsästystä mutta itse olen metsästäjä ja ampumakokeen suorittanut ja pidän sitä erinomaisena harrastuksena

kun ajatellaan miten paljon metsästäjien joukko tekee todella hyvää riistanhoitotyötä ja riistakantojen seurantaa ja niin edelleen

se on todella jalo harrastus joka vielä sitten kaiken lisäksi niin kuin ed

se on nimittäin erittäin tärkeätä nimenomaan tämän toiminnan motivoimiseksi metsästäjien motivoimiseksi jatkamaan toimintaa koska se on äärettömän tärkeätä eli paikallinen näkemys sitä kautta säilyy vähintään yhtä vahvana kuin tähänkin saakka

sen verran siitä lain aikataulusta että se menee ainakin vuodella eteenpäin eli seuraavan hallituksen aikana sitten rakennetaan sitä kalastuslain kokonaisuudistuksen jatkoa

sitten ed

oma tavoitteeni oli mutta siihen en nyt tällä vaalikaudella vielä päässyt että valtion budjetissa olisi ollut pieni määräraha jolla olisi voitu korvata esimerkiksi näitä automatkojen aiheuttamia kustannuksia kun siellä joudutaan liikkumaan kun riistaa lasketaan ja näitä tehtäviä tehdään mutta siihen ei nyt kerta kaikkiaan ollut mahdollisuutta

mutta se on totta että tässä tullaan nyt sillä tavalla vastaan että tämä eläin joka nyt sitten tämän jälkeen ei mene valtiolle vaan jää sinne paikalliselle seuralle on ihan hyvä vastaantulo

minusta tämä lähtee selkeästi siitä ajattelutavasta että siihen toimintaan tarvitaan lupa ja sitten jos siitä tarvitaan poikkeus niin se on tässä säädetty

minä myönnän avoimesti että minun hallinnonalani yksi kipein ongelma on ollut tämä petopolitiikka ihan siitä yksinkertaisesta syystä että en ole löytänyt keinoa jolla me kykenisimme laskemaan pedot tavalla joka herättäisi luottamusta niiden paikallisten ihmisten keskuudessa että ne luvut ovat oikeita

siihen tarvitaan dna tai joku muu järjestelmä mutta siihen en ole ratkaisua löytänyt ja minua se ahdistaa sanon ihan suoraan koska siitä syntyy se kaikkein suurin ongelma koko sektorille ja se on se että kun ei ole luottamusta niin ei ole myöskään mahdollisuutta sitten toimia hyvässä yhteistyössä eteenpäin

sitten tämä häirikköeläinten hävittäminen

edelleenkin tilanne on se että tietty määrä on olemassa lupia jotka perustuvat riista ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tekemiin selvityksiin

minulla on sellainen käsitys sen käynnin pohjalta jonka olen tehnyt itä suomeen ja lappeenrannan alueelle että tänä vuonna kävi niin että kun venäjällä olivat ne mittavat metsäpalot siellähän metsän ravinto paloi karhuilta ja nehän tulivat sitten rajan yli suomen puolelle

minä en tiedä asiasta koska en asiaa valmistele mutta eduskunnassahan on parhaillaan käsiteltävänä laki jossa tämä neljän vuoden tuomio tulee näistä vakavistaillä

ihan lyhyesti ed

jos valiokuntakäsittelyssä katsotte paremmaksi että se koirien kouluttamiseen tarvittavaa lupa päätetäänkin aluetasolla tehkää muutos siitä vaan jos se toimii joustavammin

minulle se ei ole mikään tämmöinen kysymys että siitä pitäisi erikseen tulla lupa pyytämään

sitten kysymys tästä päätöksentekoprosessista

mustajärvi mielestäni se ei muutu

te olette tietoinen siitä että nyt on annettu lappiin lupa muuttaa hirvieläinten metsästysaikaa johtuen siitä että joulukuussa ei voida metsästää koska siellä on pimeätä

pölyttynyt

puimisen ostoyritys hyvä ekstaasi löytää maa ja metsätalousvaliokunta jolle perustuslakivaliokunnanetko katsotaan mitä sitten sen jälkeen tulee

arvoisa puhemies

poronhoitoalueella ankarat luonnonolosuhteet rajoittavat tavanomaisen maatalouden harjoittamista joten porotaloudelle ja siihen liittyvillä sivuansioilla on suuri merkitys paikallisesti

poronhoitoon ja muihin luontaiselinkeinoihin liittyy vahvaa kulttuurista identiteettiä

elinkeinojen edistäminen on siis välttämätöntä ja sitä tullaan nyt toteuttamaan esittelyssä olevalla hallituksen esityksellä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuesta ja laiksi porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

rahoitusjärjestelmiä selkeytetään siten että porotalouteen ja luontaiselinkeinoihin kuuluvaa alkutuotantoa tuettaisiin ehdotetun uuden porotalouden rakennetuista annettavan lain nojalla

työryhmä järjesti työnsä kuluessa kolme kuulemistilaisuutta asiasta kiinnostuneille eri puolilla lappia

alkutuotannossa tuotettujen tuotteiden jalostusta ja niihin liittyvää muuta yritystoimintaa sekä maaseudun hanketoimintaa tuetaan maaseudun kehittämisestä annetun lain nojalla

jo nyt noudatetun tukikäytännön vuoksi ehdotetun rajauksen muutos vaikuttaisi vain vähän tukijärjestelmien toimeenpanoon mutta sen sijaan selkeyttäisi niitä olennaisesti siitä mitä ne ovat nyt

tuki koskisi myös asuntorakentamista ja vapaaehtoisia velkajärjestelyjä

myös tutkimusrahoitusta jatketaan samoin kuin valtion maan käyttämistä erityisiin etuuksiin

esityksessä on otettu huomioon tarve edistää erityisesti nuorten porotalouden harjoittajien asemaa samoin kuin tarve parantaa porotalouden kannattavuutta kullekin alueelle parhaiten soveltuvilla keinoilla

sitten meidän pitää vaan käydä neuvottelut siitä että valtion budjetin kehyksiin saadaan vastaava lisäys koska tämä ongelma tulee juuri siitä että meillä on seuraava kehysneuvottelu tuolla helmi maaliskuun vaihteessa

viimeistään siinä yhteydessä pitää nämä kehykset eteenpäin siltä osin sitten lisätä jos päädymme yhteistyössä hallitusryhmien kanssa siihen että tätä vuokrausvaihtoehtoa tähän yritetään saada mukaan

paliskuntien mahdollisuuksia huolehtia aitojen kunnossapidosta helpotetaan aitojen korjaustuella

porotalouden rakennetuista annettavaan lakiin sisältyy edelleen mahdollisuus tukea porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittajien elinkeinotoimintaa investointituella elinkeinonharjoittajan aloitustuella sekä elinkeinonharjoittajan asumista asuntorahoituksella eli tässä on hyvin saman tyyppiset kuin maatilatalouden kehittämisrahaston kauttakin olevat mahdollisuudet

ymmärrän sen tarpeen sitä taustaa vasten että se madaltaa kynnystä tehdä sukupolvenvaihdos taikka laajentaa tilaa koska silloin ei niitä pääomia tarvita niin paljoa

taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille porotalouden ja luontaiselinkeinon harjoittajille voidaan edelleen tehdä vapaaehtoisia velkajärjestelyjä jotka koskevat aiemmin myönnettyjen valtionlainojen ja valtion myyntihintasaamisten sekä korkotukilainojen ehtojen helpotuksia ja toiminnan järjestämistä

samalla korvattavia vahinkoja laajennetaan koskemaan myös mahdollisista eläintaudeista luonnonolojen muutoksista ja niihin verrattavista tapahtumista johtuvia yllättäviä vahinkoja

siellä peljättiin että tästä syntyy joku ennakkotapaus yritystoiminnan vahinkojen korvaamisesta mutta laki sitoo sen selvästi porotalouteen

hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta pitää sisällään euroopan unionin maatalouspolitiikan terveystarkastuksen täytäntöönpanon suomessa

terveystarkastuksessa perustavoitteena oli tarkastella euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteisiin

siellä on nyt niin sanottu korkean tason työryhmä high level group joka miettii sitten ratkaisuja millä tavalla jatkossa voidaan toimia tilanteessa jos meillä ei ole maitokiintiötä koska tarvitaan jonkinasteista tuotannon ohjausta tuotannon ja kulutuksen yhteensovittamista koska nyt olemme nähneet mitä siitä seuraa kun täysin vapaa markkinatalous ylijäämineen ylituotantoineen todella vie sitten tuottajahinnat niin pohjaan että koko elinkeinolta menee kohta pohja pois

halusin tämän ihan eduskunnan pöytäkirjaan kirjauttaa juuri siitä syystä että tämä ratkaisu löydettiin tavalla jossa ei mainita jäsenmaan nimeä mutta käytetään leveysastetta ja käytetään maidon ja maataloustuotannon määrää ja näin meidän kilpailijamme eivät siinä keskustelussa heränneet koska tämä ratkaisu piti unionin neuvostossa tehdä yksimielisesti

sitten poronhoitolain elinkeinon sallittu suurin poromäärä

tätä on jo kahden edellisen hallituksen toimesta yritetty ja olen itsekin aikanaan tässä ollut mukana mutta silloin ei päästy satamaan nyt on päästy satamaan

vastaan tehtyihin kysymyksiin

varmasti tämä että saadaan nämä sopimukset ajallaan tehdyksi edellyttää että me siirrämme sinne myöskin lisää henkilöresurssia tekemään nämä sopimukset koska muutenhan tällä ei ole vastaavaa hyötyä

on erittäin tärkeä asia että ne saadaan nimenomaan ely keskukseen ja silloin viranomaisten toimesta tehdyksi ja ne tehdään viideksi vuodeksi ja otetaan juuri ne asiat huomioon jotka valiokunnan erinomaisessa mietinnössä on nostettu esille

sitten tämä rysäpyyntikokeilu on asia josta en nyt riittävästi tiedä mutta käsittääkseni siinä voi olla ainoa tavoite se että haetaan sellainen rysä joka on norpalle vaaraton

mitään muuta minä en ymmärrä että voitaisiin tehdä

arvoisa puhemies

olisi tietysti ollut hyvä asia että ministeri koskinen olisi ollut kuuntelemassa tätä keskustelua siitä yksinkertaisesta syystä että kun hän ei ole eduskunnan jäsen niin hän täällä ei kovinkaan usein sen takia käy

lokakuussahan komissio julkisti maatalouspolitiikan uudistusta koskevat asetukset jotka nyt ovat valmistelussa laajasti niin täällä koto suomessa euroopan unionin parlamentissa kuin myöskin neuvostossa

käydessämme östersundomissa sipoossa maatilalla selvittämässä miten suomessa toimii maatalouden ympäristöohjelma siellä käynnin jälkeen komissaari sanoi aivan oma aloitteisesti että te suomalaiset olette euroopan kirkkainta kärkeä omalla maatalouden ympäristöohjelmallanne eli me olemme saaneet näin korkealta tasolta tunnustuksen

samalla hän kertoi siinä yhteydessä minulle että he ovat komissaari dacian ciolosin eli maatalouskomissaarin kanssa suunnitelleet että nyt pitää capin uudistukseen saada tavalla tai toisella sellaisia elementtejä mukaan jotka toteuttavat niitä tavoitteita joita suomi jo toteuttaa ympäristötukiohjelmallaan

siitä sanon vain lyhyesti että se oli ainakin oman salkkuni suurin haaste viime vaalikaudella ja se oli sitä varten sitä että meillä ei ole sellaista petojen laskentajärjestelmää johon ihmiset voisivat luottaa

ihan lopuksi sanoisin kun täällä on puhuttu laatu ja alkuperämerkinnöistä että vetoan nyt kyllä ministeriin kun eivät ne vapaaehtoisesti tule voimaan että ne pitää suomessa saattaa voimaan lailla ja mahdollisimman pian

ja ihan viimeisenä

rouva puhemies

kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös jonka nojalla valioneuvosto voi kieltää uhanalaisen eläinlajin kuten saimaannorpan suojelemiseksi tietynlaisten pyydysten tai kalastustapojen käytön määräajaksi

lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös säännös jonka nojalla maa ja metsätalousministeriö voi antaa määräaikaisia kalastusrajoituksia kuten lyhyitä ajallisia pyydysrajoituksia sekä pyydysten rakennetta koskevia määräyksiä suojellakseen uhanalaista eläinlajia

esityksellä mahdollistetaan esimerkiksi saimaannorpan suojelun kannalta välttämättömien kalastusrajoitusten säätäminen ja niistä aiheutuvien haittojen korvaaminen

lakimuutoksen nojalla voidaan tarvittaessa asettaa verkkokalastuskiellon tyyppisiä rajoituksia nopeasti

vesialueen omistajalle tai vesialuetta koskevan erityisen oikeuden haltijalle esitetään oikeutta saada valtiolta korvausta rajoitusasetusten aiheuttamista merkittävistä haitoista tai omaisuuden käytön rajoituksista

uhanalaisten eläinten suojelutarkoituksessa annettavat kalastusrajoitukset saattavat rajoittaa vesialueen omistajan oikeutta hyödyntää omaisuutta ja yleensähän ne rajoittavatkin

valtuussäännösten nojalla annettavien kalastusrajoitusten ei lähtökohtaisesti oleteta aiheuttavan vesialueen omistajille tai vesialuetta koskevien erityisten oikeuksien haltijoille merkityksellistä haittaa